se on täysin välttämätöntä koska vanhustenhuollon palveluissa on suuria suuria kuntakohtaisia ja laitoskohtaisia eroja ja näihin on pakko puuttua

tiusanen tässä sanoi niin siinä olen hänen kanssaan samaa mieltä että sen palvelusetelin arvon pitää olla riittävän suuri

mutta se ei kuitenkaan ole sitä että kunta kärsisi tästä asiasta vaan päinvastoin kyllä kuntakin hyötyy koska kuitenkin se palvelusetelin arvo on pienempi kuin se mitä kunnalle tulee kustannettavaksi palveluiden tuottamisesta

kotihoitoa on vahvistettu tehostettua palveluasumista on laajennettu omaishoidon tukea on laajennettu ja entistä iäkkäämmät voivat asua kotona kuten he haluavatkin asua ja palvelut tulevat sinne

edelleen olen hyvin iloinen siitä että meillä on rintamaveteraanien palveluja kehitetty niin että on otettu käyttöön uusi kotihoitomalli jolla tuetaan veteraanien omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä kotona

tätä veteraanit ovat itsekin halunneet että sitä kotona olemista voitaisiin tukea muun muassa ateriakuljetuksen ja kotisairaanhoidon osalta

itsekin arvoisa puhemies olen iloinen siitä että tässä liikennepolitiikassa z ja y junat tulevat saamaan rahoituksensa niin ettei näitä vuoroja joukkoliikenteessä tällä uudenmaan alueella tarvitse supistaa

joukkoliikennettä täytyy tukea ja se on hienoa että eduskunta korjasi tämän liikenne ja viestintäministerin tekemän asian

tässä toisessa lisätalousarviossa valtiovarainvaliokunta totesi että kysymys on varsin poikkeuksellisesta järjestelystä jollaisen ei olisi pitänyt aktualisoitua euroalueella

olemme kaikki tästä samaa mieltä

näin ei olisi pitänyt tapahtua

tämä on osoitus siitä että eurooppa tiivistyy ja askeleet kohti liittovaltion suuntaa tullaan ottamaan nyt haluttiin sitä tai ei

kansalaisten on ollut varsin vaikea hyväksyä sitä että haasteellisessa tilanteessa itsekin olevina me otamme lisää velkaa ja autamme muita

haluaisin kysyä vielä tarkennuksen valtionosuusuudistuksesta teattereita ja orkestereita koskien

sinne on kova kisa jotta tuen piiriin pääsee mukaan

kritiikkiä on syntynyt muun muassa siitä että kun on päässyt sen valtionosuuden piiriin niin sen jälkeen ei pahemmin ole katsottu enää sitä täyttyvätkö ne alkuperäiset kriteerit vai ei

kysyisin ministeriltä vielä ollaanko tässä uudistuksessa katsomassa myös sitä että se ei ole ikuinen etuus vaan että kriteerejä tarkastellaan sitten useamminkin

vuotta tai

totta kai se koskettaa myös muitakin

syytä olisi kyllä saada siihen hyvä parannuskeino koska me kauniisti puhumme luovan työn tekijöistä ja heidän toimeentulostaan ja meidän täytyy tehdä konkreettisia toimenpiteitä myöskin näiden eteen

tiusanen nosti esille

se on hyvä asia kun sitä sovelletaan oikein

asiakas saa itse valita palvelun tuottajan ja kunta sitten maksaa setelin

oleellista on että setelin arvo tosiaankin on riittävän korkea

kolmas tärkeä asia on se että asiakasmaksu on kelluva eli se on tuottajan ja asiakkaan välinen asia eivätkä sitä muut saisi säädellä

tämä palveluseteli on täydentämässä julkista palvelutuotantoa ja ilman tätä yksityistä sektoria emme mitenkään selviytyisi sosiaali ja ter veydenhuollon palvelutarpeesta vastaisuudessa

eli me tarvitsemme enemmän tämmöistä yksityisen ja julkisen palvelutuotannon välistä yhteistyötä

toivon että ed

arvoisa puhemies

on totta että harvard mit georgetown ja oxford ovat aika pieniä yliopistoja huippuyliopistoja ja valiokunta kävi niissä tutustumassa

ja onhan se niinkin että kun laitetaan kaikki suomen yliopistojen määrärahat yhteen niin saadaan sitten yhtä paljon määrärahaa kuin on yhdellä yksittäisellä huippuyliopistolla maailmalla

eli raha ei meillä ole ratkaissut meidän hyvää tutkimustasoamme mikä nyt on

eli kaikki ei ole kiinni pelkästään rahasta vaan siitä toimintakulttuurista ja periaatteista mitä huippuyliopistossa on ja me haluamme nyt tällä uudella yliopistolailla luoda sellaiset puitteet joissa sitä uutta toimintaperiaatetta voidaan luoda

esimerkiksi tämä opiskelijaopettaja suhde ei voi olla laissa eikä myöskään sellaisia periaatteita kuin miten opetusta arvostetaan miten professoreita siellä huippuyliopistoissa arvioidaan miten tutkimusta tuetaan

kaikki liittyvät siihen kulttuuriin jota haluamme nyt luoda

sen takia myöskin halusimme lisätä sen lausuman että me sitä kokonaisuutta seuraamme

nämä toimintaperiaatteet tavallaan tulevat esiin siinä rahoitusmallissa jota nyt sitten ryhdytään noudattamaan

ministeriöllä on myöskin tiukasti hanskassa nämä asiat koska loppujen lopuksi pitää olla taho jolla on koko suomen koulutusjärjestelmästä ja yliopistolaitoksesta kokonaisvastuu

se on opetusministeriöllä

on selvä asia että kaikista tieteen aloista täytyy pitää huolta ja kaikkiin pitää saada rahoitusta

hiihtojen suojelijana toimii meidän puhemiehemme heinäluoma edustaja matikainen kallström toimii kummina ja ne ovat aivan erinomainen tapa yhdistää liikunta ja sitten muistaa meidän historiaamme

tähän myöskin liittyy kansallinen muistomerkkihanke jossa valiokunta piti välttämättömänä että okm huolehtii osaltaan hankkeen rahoituksesta ja nyt tähänkin ollaan saamassa rahat

arvoisa puhemies

on aivan oikein että tässä ensi vuoden budjetissa lisätään perusopetuksen laatua koska perusopetus on kulmakivi meidän koulutusjärjestelmässämme ja se perusta jonka varaan sitten voidaan myöhemmin opintoja tehdä

on upeaa että tämä hallitus on lisännyt varoja juuri siihen opetuksen ydintehtävään eli siihen mikä on se tilanne oppilaan ja opettajan välinen kommunikointi

ikäluokat ovat pienentyneet ja siitä syystä on saatu irrotettua rahoja takaisin suunnattua sinne perusopetukseen

täytyy todeta että tällä hetkellä ikäluokat kasvavat

mutta sen jälkeen syntyneitten osuus taas kasvaa joten ensi kaudella ei voida tehdä sellaista kirjausta hallitusohjelmaan että ikäluokkien pienenemisestä koituvat säästöt koska ikäluokat kasvavat

pop rahoitus on ollut erittäin välttämätöntä koska sillä tavalla on voitu turvata se että sitä ydintehtävää vahvistetaan siellä kunnissa

se raha on korvamerkitty silloin suoraan siihen opetukseen ja sen laadun parantamiseen koska pelkät valtionosuudet eivät ole ohjautuneet kunnissa itsekseen tai kuntien päättäjien toimesta oikeaan osoitteeseen

sen takia usein olen pohtinutkin onko syytä lainsäädäntöä kiristää normitusta tarkentaa aivan kuten on tehty sosiaali ja terveydenhuollon puolella kun silläkään puolella ei aina ole kunnissa lakia noudatettu

pitäisi olla ajantasaista opetusta jatkuvasti ja näitä uuden ajan kansalaistaitoja ja muuta mitkä sitten liittyvät siihen tuntijakoehdotukseenkin olisi syytä saada käytäntöön sillä se on se jonka varassa suomi voi taas säilyttää kilpailukykynsäkin

yksi yksityiskohta on tämä että meidän teknologiakehitys on aivan huikeaa ja sen takia tieto ja viestintätekniikkaan on syytä ensi kaudellakin panostaa

joka kouluun pitää saada kunnon laitteet ja opettajille täydennyskoulutus jotta päästään tässä asiassa ajan tasalle

ammatilliselle koulutukselle on tämä hallitus hienosti lisännyt opiskelijapaikkoja mutta myöskin niin paljon että on tullut sitten tarvetta lisätä myöskin ammatillista opettajankoulutusta ja tässä budjetissa nyt hienosti sitä myös lisätään

sitten vielä nopeasti tähän yliopistorahoitukseen aika käy tiiviiseen tahtiin

moni ongelma mikä siellä kentällä nyt on ei suinkaan johdu siitä itse laista vaan monesta muusta tekijästä joten turhaan aina syytetään lakia

muutos on ollut raju ja itsenäistymisen tuska näkyy siellä kentällä mutta meidän on syytä antaa apua yliopistoille ja tukea siinä että ne pääsevät itsenäistymisensä tielle

siis valtio rahoittaa edelleenkin yliopistojen rahoituksia ei siinä mitään mutta yliopistoille on annettu mahdollisuus nyt tämmöiseen niin kuin extra pengar kaikki yliopistot saavat mahdollisuuden siihen ylimääräiseen hyvään ja se on nimenomaan ylimääräistä hyvää

se mielipidekysely mikä tehtiin oli mielipidekysely ja se on tehty tässä varhaisessa vaiheessa ja tässä kun muutokset ovat juuri nyt menossa niin se on hyvinkin sillä tavalla herkkä vaihe että ei ehkä olisi vielä kannattanut tehdä sitä vaan odottaa vielä vähän aikaa ja antaa niiden sopeutua tähän uuteen tilanteeseensa

sen takia olisi välttämätöntä että tätä yhteistä minimituntimäärää nostetaan joka sitten on esitetty myös siinä tuntijakotyöryhmässä

suomessa on erittäin lyhyet koulupäivät tällä hetkellä kolmanneksi lyhimmät kaikista oecd maista ja niitä koulupäiviä on varaa vähän kasvattaa

hän viihtyy silloin kun hän voi toteuttaa itseään koulussa ja eri lahjakkuudet tulee silloin ottaa huomioon

musiikkiluokat liikuntaluokat luma luokat ovat ne ainoat mitkä antavat vähän yksilöllisempää opetusta

pelkkä eriyttäminen ei riitä vaan tarvitaan syvällisempää opetusta näiden oppilaiden kohdalla jotka ovat kiinnostuneita näistä eri oppiaineista

puhemies

lukiot ovat jääneet nyt tässä vähemmälle ja nyt lukiotyöryhmä on antanut ehdotuksensakin ja syytä olisi nyt nopeasti ensi vaalikaudella laittaa lukiot kuntoon rahoitukset kuntoon vahvistaa yleissivistävyyttä ja niin edelleen

mitä tulee tähän kulttuuripuoleen niin täytyy todeta että siltä osin kulttuuribudjetti on erityisen hyvä mutta luovan työn tekijöiden asemaa tulisi vielä parantaa

sitä on kyllä jo vähän parannettukin